valitettavasti pieni ryhmä ihmisiä ei ymmärrä vapauden mukanaan tuomaa vastuuta elää niiden sääntöjen mukaan jotka vaaleilla vapaasti valittu eduskunta on luonut

vain joitakin päiviä sitten rikottiin perussuomalaisten helsingin piirin vaalitoimiston ikkunat jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä ilmeisenä tarkoituksena estää laillinen toiminta tiloissa

arvoisa ministeri räsänen mihin toimiin valtiovalta on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä turvatakseen kansalaisten järjestöjen ja poliittisten puolueiden demokraattisen ja perustuslaillisen oikeuden toimia ilman että vasemmistoanarkistit ääri islamistit tai muut vastaavat laittomin keinoin häiritsevät ja estävät toimintaa

arvoisa herra puhemies

muistamme varmaan kaikki hyvin muovinaamareiden ja pikkukepakkojensa taakse piiloutuneen säälittävän ryhmän joka viime itsenäisyyspäivänä tampereella luuli että maailma paranee hevosia hakkaamalla ja poliisin kanssa painimalla

naapurimaassamme ruotsissa on ollut useita mellakoita joissa kymmeniä autoja on poltettu ja ihmisiä hakattu rakennuksia tuhottu ja liikkeitä ryöstelty poliisin katseltua asioita hieman kauempaa

arvoisa ministeri räsänen onko suomessa pidetty huoli siitä että turvallisuusviranomaisillamme on riittävät resurssit varusteet ja koulutus mahdollisten tulevien suurempien mellakkatilanteiden varalta

arvoisa herra puhemies

olen itse toiminut toistakymmentä vuotta parikymmentä vuotta rikostutkijana ja tutkinnanjohtajana ja tiedän kokemuksesta tämän asian tärkeyden

ulkoasiainvaliokunta totesi viime vuoden taisteluosaston valmiusvuoroon liittyvässä mietinnössään että taisteluosastojen käyttöön tulisi olla euroopan unionissa todellinen valmius ja kyky

kiurun aloite on erittäin hyvä ja järkevä ja vastaa kansalaisten oikeudentajua ainakin niin paljon kuin mitä minä ymmärrän näistä asioista

arvoisa puhemies

osallistuminen tukee suomen sotilaallisen toimintakyvyn kehittymistä ja näin tuemme suomelle tärkeää euroopan unionin yhteistä ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä

on syytä kysyä muuttaisiko kansainvälisen sotilaallisen avun ja vastaanottamisen mahdollistava lainsäädäntö joka tulee myöhemmin tässä kuussa eduskuntaan euroopan unionin taisteluosastokonseptiin osallistumista suomen osalta

vastaus on

ei muuta

perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä yhteisrahoitus madaltaisi kynnystä joukkojen käyttämiselle ja tukisi täten suomen tavoitetta euroopan unionin puolustuksellisen ulottuvuuden kehittämisestä

perussuomalaiset katsovat että valiokuntakäsittelyssä olisi tärkeää että kiinnitettäisiin huomiota siihen mikä merkitys taisteluosastoilla on euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä

onko niiden merkitys ennen kaikkea kansallisten puolustusvoimien osaamisen kasvattamisessa ja eun yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan sitoutumisen osoittamisessa vai varustaudutaanko niiden avulla johonkin todelliseen uhkaan

kiitos

arvoisa rouva puhemies

kampanjakatto en tiedä on tavallaan hyvä ajatus mutta jos ajatellaan että eri puolilla suomea kampanjat ovat täysin erihintaisia jos ajatellaan esimerkiksi mainostamista niin se voi olla vähän vaikea siinä mielessä tehdä

itselleni tuli mieleen se että kun käytimme kuten lehtikin käsittääkseni lähinnä omia rahojamme emmekä muiden rahoja niin voitaisiinko miettiä kun tämähän on tavallaan tulonhankkimiskustannusta voisiko ne saada vähennyksiin

arvoisa herra puhemies

kiitos

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä uudeksi ajoneuvoverolaiksi on muutamia kohtia minä haluaisin puuttua lähinnä yhteen mikä kiinnitti huomiota eli tähän niin sanottuun muuttoautojen verovähennysoikeuden poistamiseen

tämä saattaa vaikuttaa muun muassa kriisinhallintatehtäviin hakeutumiseen tai jopa pahimmassa tapauk sessa estää tällaista vapaata liikkumista

nyt kuka tahansa joka on asunut ulkomailla tämän säädetyn ajan jolla on ollut siellä ulkomailla ostettu auto joutuu sitten maksamaan siitä veroa kun tulee suomeen tai yrittämään myydä sen sitten paikan päällä halvalla ja tämä ei minun mielestäni ole kauhean järkevää

arvoisa herra puhemies

ministeri räsäselle olisi kysymys

arvoisa herra puhemies

pari tämmöistä perusasiaa mitä tässä on jäänyt kokonaan mainitsematta minkä takia ulkomaiset rikoksentekijät on hyvä saada pois maasta mahdollisimman pian on esimerkiksi se että nämä jotka ovat tuomiotaan istumassa verkostoituvat tehokkaasti kansainvälisten tai ulkomaisten rikoksentekijöiden kanssa

tietysti vaihtoehto on se että ennen kuin tuomiota aletaan suorittamaan jos voidaan sopia rikoksentekijän kotimaan kanssa että suorittaisi tuomionsa kotimaassa aina parempi

säästetään veronmaksajien rahoja

vielä yksi kommentti näistä turvapaikanhakijoista puhuttiin näistä lukumääristä niin nythän tässä on ilmeisesti unohtunut se että jos kaksi kolmasosaa päätöksistä ehkä on kieltäviä niin se ei tarkoita sitä että tämä porukka lähtisi pois maasta

arvoisa herra puhemies

meidän tehtävämme poliitikkoina on järjestää siihen pelimerkit ja omasta mielestäni emme ole pärjänneet kovinkaan hyvin ei tämä hallitus eivätkä ehkä edellisetkään

toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja ne uhat joita vielä muutama vuosi sitten pidimme melko teoreettisina ovat nyt konkretisoituneet aivan eri tasolle

rikostutkintaa pyritään tehostamaan vähentämällä byrokratiaa sujuvoitetaan esitutkintaa muun muassa selvittämällä ja käyttämällä hyväksi nykytekniikkaa aiempaa paremmin

kansalaisia kannustetaan siirtymään sähköiseen rikosilmoitukseen ja yleisvalvontaa tullaan kohdentamaan estävään toimintaan kohteena erityisesti toistuvasti rikoksiin syyllistyvät erilaiset yhteisöt sekä laajamittaisen väkivallan uhat

maassamme pyörii turvapaikkainvaasion myötä tulleita potentiaalisesti sotarikoksiin syyllistyneitä tai muuten epämääräisiä henkilöitä joiden kaikkien taustaa ei todellakaan tiedä kukaan vaikka eräs kansliapäällikkö muuta onkin julkisuudessa kertonut

sisäistä turvallisuustilannetta parannetaan tiukentamalla suomen maahanmuuttopolitiikkaa lisäämällä tulevaisuudessa poliisien määrärahoja reilusti ja varmistamalla että poliiseja on riittävästi kenttätyössä

kansalaisten etuja palvelee avoin ja rehellinen tiedottaminen

olen itse asunut lähi idässä yli kymmenen vuotta ja pidän vähän omituisena edustaja karin kommenttia siitä että suomen sivistysvaltiona pysyminen olisi jotenkin riippuvaista siitä kuinka paljon me otamme tänne ihmisiä

tänään mutta lopuksi haluan sanoa että on puhuttu ääripäistä ja epäkunnioittavaa kritisoida täällä asiantuntijoita kuulijoita kuulemme valiokunnissa sillä voimia koota heidän siitä ja tästä

itse en tiedä mihin kuulun

minusta tuntuu että minä olen suvaitsevainen vai onko joku rajat kiinni kun mustuuden ja samalla vaatisin kyllä aika tarkkaa katsantoa mitä tuolla rajoilla tapahtuu

pidän myöskin kummallisena edustaja biaudetn kommenttia siitä että joku kansliapäällikkö jossain ministeriössä on kertonut että hänestä tuntuu että nämä ansaitsevat turvapaikan

mielelläni kuulisin tästä ehkä vähän tarkemmin

mitä tulee tähän kun mainittiin sisäministeri orpo että hän on ostanut perussuomalaiset niin minun mielestäni se on ehkä sellainen heitto että se kuuluu jonnekin muualle kuin eduskuntaan

vastaavasti yksityisten usein monikansallisessa omistuksessa olevien turvayhtiöiden vartijat hoitavat vaikeaa tehtäväänsä yleisillä paikoilla kuten esimerkiksi helsingin rautatieasemalla

vielä kivempaa olisi jos kylissä ja taajamissa näkyisi ihan oikeita poliisipartioitakin edes silloin tällöin ja etenkin silloin kun peetu ajaa irja mirjan ja muun perheen hankeen aikamiesveljekset puukottelevat toisiaan kiljupäissään tai tilanne on muuten sellainen että kyläpoliisi reinikainen olisi yksinään hiukan orpona ja ehkä niin sanotusti kuutamolla kuvioista puhumattakaan reinikaisen omasta turvallisuudesta

poliisin tehtäviä eivät hoida robotit tietokoneet tai joogalentäjät niitä hoitavat koulutetut poliisit joita ikävä kyllä on suomessa väkilukuun suhteutettuna vähemmän kuin melkein missä tahansa muussa maassa maapallolla

poliisin kalusto on tuona aikana parantunut koulutus monipuolistunut ja pidentynyt ja kaikki tosiaankin osaavat kirjoittaa lukea ja laskea useimmat jopa useammalla kielellä mikä nykyään on tarpeellista kun asiakaskunta alkaa olla enenevässä määrin monikulttuurista rikollisuuden moniosaajaa

poliisin työajasta entistä enemmän menee kaikenlaisten tärkeiden lomakkeiden täyttämiseen joita eu ja muut mielensäpahoittajat ovat saaneet aikaiseksi kaiken hankaloittamiseksi ja ajan tuhlaamiseksi

arvoisa herra puhemies

hallituksen kannattaa huolellisesti seurata mitä tapahtuu naapurissamme ruotsalaisessa kansankodissa missä pelastuslaitos ei mene tiettyihin kaupunginosiin kiireellisillekään tehtäville ilman poliisisaattuetta tai mitä tapahtuu aika ajoin ranskan lähiöissä tai vaikkapa saksassa

hallituksen esitys asevelvollisuuslain muuttamiseksi on tarpeellinen tilanteessa jossa maatamme uhkaavien sekä ulkoisten että sisäisten konfliktien ja hybridiuhkien riskit ovat kasvaneet

esimerkiksi tänään suojelupoliisin edustaja on vantaan sanomissa todennut että suomeen on muodostumassa radikaali islamistien piiri tai verkosto yhtenä esimerkkinä siitä mitä voi tapahtua ja parhaillaan ilmeisesti tapahtuu

puolustusvoimien valmiuden säätelyssä tärkeimpiä termejä ovat valmiuden tehostaminen ja valmiuden kohottaminen